valvonta lienee hyvin hankalaa mutta suomi silti jatkaa tätä suoraa budjettitukea muutamien afrikan maiden kanssa vaikka esimerkiksi viime kesäkuussa sambian osalta jolle tätä myös maksetaan todettiin että asetetuista budjettituen tavoitteista oli saavutettu vain puolet

mitä ihmettä hallitus aikoo tehdä tilanteen helpottamiseksi salon ja muiden kaupunkien osalta joissa on tiedossa näin merkittäviä muutoksia työllisyydessä

valtioneuvosto on seitsemästoista tai kolmatta toimittanut eduskunnalle euroopan unionin asia kolmetoista ja neljätoista puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan jolle asiasta kolmetoista lakivaliokunnan naisista neljätoista liikenne ja viestintävaliokunnan on muistoa

hyväksyttiin

nyt käsitellään muutosehdotukset

ministeri osto on myös aiemmin julkisuudessa esittäneet että eun arvopaperikeskus asetus edellyttäisi hallintarekisterin tuomista kansalliseen lainsäädäntöön mikä ei pidä

äänestyksessä

varhaiskasvatuksen perusopetuksen ammatilliseen koulutukseen sekä korkeakoulujen ja tiukkojen säästöjen lisäksi opintotuen leikkaukset ja indeksiin sitomatta jättäminen tekee sinne tutkimus ja kehittämistoiminta leikkaukset elon rahoitukseen pienentäminen sekä indeksikorotuksen jäädytykset yhdessä kuin viistävät

äänestyksessä

ennenaikainen eläköityminen ja työkyvyttömyys tilanteen vakavuudesta kertoo että myös akateeminen työttömyys on

keskustelua ei syntynyt

satakaksikymmentäyksi ja ääntä neljäkymmentäkahdeksan neljään tyhjään olla poissa kolmekymmentä eduskuntaan tässä äänestyksessä hyväksyi perusteen niinistön

satakaksikymmentä ja ääntä viisikymmentäneljä ei tyhjiä yksi poissa kaksikymmentäneljä kuntaa tässä äänestyksessä hyväksy

ja toinen lausumaehdotus mietintö linjaa ja nylanderin ehdotus ei mikään este vai

joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on käsittelyn pohjaksi hyväksytty katja hännisen ehdotus

meidän keskeiset kilpailijamaat

kun sitä käsiteltiin tukholman istunnossa muistaakseni niin toivottiin että raportti tulisi oikeastaan uudistaa ja tehdä uudet askeleet uudet askelmerkit pohjoismaiselle puolustus ja turvallisuusyhteistyölle

hallitus pyytäkin tunnustaa että sen ajamat uudistukset ja säästötoimet heikentävät työllisyyttä edelleen ainakin lyhyellä

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista viivakolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista

mietintö linjaa edustaja sarkkisen lausumme nyt on yksi

outi alanko kahiluoto vihr krista mikkosen vihr kannattamana

että asumistuki vähenee pienituloisimmista kotitalouksista noin seitsemälläkymmenellä

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

edustajan abirinteen ehdotus ja edustajaa niinistön ehdotus ei yhden ostama